arvoisa puhemies

kaikkien kuntien tulisi nimetä henkilö joka käy nämä nuoret ja heidän elämäntilanteensa läpi ja arvioi onko se sitten ammatillinen koulutus ammattistartti työpajat jonka avulla jokaiselle löytyisi se jatkopaikka ja mahdollisuus näin opintojen tai harjoittelun kautta löytää sitten se oma paikkansa opinnoissa ja työelämässä

kunta on paras sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjä myös siksi että sosiaali ja terveydenhuollon sekä muiden hallinnonalojen asiat kaavoituksesta koko palveluiden kirjoon kytkeytyvät kuntapohjaisessa järjestelmässä tiiviisti toisiinsa

keskusta väittää että palveluiden keskittämisellä on vaikutusta kuntien työntekijöihin ja uhkana ovat työpaikkojen menetykset tai kohtuuttoman pitkät työmatkat

arvoisa puhemies

samaa muutostarpeen tunnustamista ja näkemystä tulevaisuuden ratkaisuista kaivataan eduskunnalta sen käsitellessä tätä välikysymystä sekä tulevia hallituksen esityksiä rakennelaiksi ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaiksi

yksi tuon yliopistouudistuksen tärkein tavoite oli se että enemmän taloudellista ja hallinnollista autonomiaa ja yliopiston päätöksentekoa siirtyy valtiolta nyt yliopistoille itselleen

jo ministeri tölli asetti tuon kunnan talous työryhmän joka edelleenkin tekee työtään ja sen määräpäivä on tämän vuoden loppuun mennessä tehdä esitykset siitä miten kuntien taloushallintoa ja johtamista pitäisi uudistaa ja tiettyjä tähän liittyviä kysymyksiä kuntien tilinpäätöksissä muun muassa jotta saisimme paremman käsityksen kuntatalouden tilasta

arvoisa puhemies

myös aluehallintovirastojen määrää ja aluejakoa arvioidaan ottaen huomioon muiden kehittämistoimenpiteiden vaikutukset ja kuntarakenteessa ja kuntien tehtävissä

emme voi laittaa päätä pensaaseen vaan valtio ja kunnat joutuvat yhdessä kantamaan vastuun hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta ja sitä tukevien keskeisten rakenteiden uudistamisesta

eli merkittävästi enemmän on päätösvaltaa nyt yliopistoilla itsellään mutta itse asiassa tuo kajaanin opettajankoulutukseen liittyvä pohdinta ei ole riippuvainen yliopistolaista vaan aikaisemminkin asetuksessa on määrätty ainoastaan se mistä koulutusaloista yliopistolla on vastuu

vanhusten hyvä hoito turvallinen päivähoito laadukas perusopetus ja toimivat terveyspalvelut niistä tässä uudistuksessa on kyse

uusien kuntien avulla halutaan varmistaa työvoiman ja sitä kautta palvelujen saatavuus myös niille kunnille joissa työvoima seuraavan vuosikymmenen aikana loppuu käytännössä lähes kokonaan

arvoisa puhemies

eli oulun yliopistolla on ollut vastuu hoitaa opettajankoulutusta ja vuosittain olemme sopineet määrätyn tutkintotavoitteen oululle mutta aikaisemminkin se on ollut yliopiston omassa päätösvallassa niin kuin se on tälläkin hetkellä missä toimipisteissä koulutusta järjestetään

kuntien yhdistymisen suunnittelu ja toteutus on aina hyvin vaativa työ joka edellyttää vahvaa paikallista sitoutumista keskinäistä luottamusta ja tiivistä yhteistyötä niin päättäjiltä kuin koko kunnan henkilöstöltä

siihen liittyvät sekä talouspuolen säännökset ja lainsäädäntö että toisaalta myös tilastot ja tiedonkeruu joiden osalta meillä on myös paljon tehtävää ja siinäkin on jo valmiiksi työskentelemässä oma työryhmänsä joka ensi keväänä tekee omat esityksensä tästä

kuntauudistus on kokonaisuus jonka keskeisiä elementtejä ovat kuntarakennelaki kuntien valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän uudistus kuntalain kokonaisuudistus sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki metropoliratkaisu ja kuntien tehtävien arviointi

uusissa kunnissa on rakennettava uudenlaisia malleja lähidemokratian toteuttamiseksi ja kannustettava kuntalaisia näin mukaan kuntansa kehittämiseen ja osallistumiseen

arvoisa puhemies

toivon että kainuun edustajat yhdessä yliopiston kanssa pääsevät näissä hyviin ratkaisuihin koska uskon kuten edustajakin tuossa totesi että kainuun kannalta se on erittäin tärkeää että alueella on jatkossakin korkeakoulutusta ja tutkimusta

tärkeät painopisteet siinä tulevat nimenomaan olemaan kuntien hallinnon talouden ja johtamisen kysymykset toisaalta demokratian vahvistamiseen liittyvät kysymykset ja tänä päivänä yhä tärkeämpi teema johon edustajakin viittasi on nimenomaan kunta ja markkinat

eli otamme varmaan tämän nyt evästyksenä ja arvioimme tämän pohjalta hallituksena tilannetta

se kuinka kunnat pystyvät hallitsemaan yhä kasvavaa markkinaa toisaalta se kuinka kunnat osaavat toimia vastuullisesti ja veronmaksajan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ostaessaan erilaisia palveluita ja tuotteita niin että kuntalaiset ja kansalaiset voivat luottaa siihen että päätökset on tehty parhaan mahdollisen tiedon valossa ja mahdollisimman asiantuntevasti

perusteellisen analyysin pohjalta se esitti kuntajakoselvitysalueita eli alueita joilla kannattaisi selvittää saataisiinko alueelle nykyistä vahvemmat ja elinvoimaisemmat kunnat kuntarakennetta uudistamalla

käynnistyvässä valtionosuusuudistuksessa selkiytetään valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteita parannetaan järjestelmän kannustavuutta ja poistetaan rahoitusjärjestelmästä kun tien yhdistymisen esteitä

vasta tarkemman selvityksen kautta jossa niin alueen asukkaat päättäjät kuin kunnan henkilöstökin ovat mukana voidaan saada riittävä selvyys siitä miten tuo uusi kunta toimisi miten sen palvelut ja hallinto järjestettäisiin ja olisiko siitä hyötyä

tuohon kuntalain uudistukseenhan on tarkoitus kutsua mukaan koko eduskunta parlamentaarisen seurantaryhmän muodossa ja sitä kautta toivon että kaikki eduskuntaryhmät tuovat niitä omia tärkeitä näkemyksiään tuon lain valmisteluun

kuntauudistuksen kielelliset vaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon perustuslakivaliokunnan aikaisemmat linjaukset kuntajaosta ja hallinnon uudistuksista

arvoisa puhemies

tässä salissa tiedämme kaikki että kunnallista itsehallintoa ja vaikuttamisen todellisia mahdollisuuksia on vain silloin kun kunnilla on omassa taloudessaan todellista liikkumavaraa

vasta tällaisen perusteellisen paikallisen selvityksen pohjalta asukkaat voivat muodostaa kantansa ja valtuutetut tehdä päätöksen omassa valtuustossaan mahdollisesta kuntien yhdistymisestä

jos me emme tällä vuosikymmenellä toteuta mittavaa valtakunnallista kuntauudistusta on ilmeisenä vaarana että meitä odottaa kuntasektorin rapautuminen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskuntamme asteittainen alasajo

kuntiin jotka eivät täytä rakennelain kriteerejä eivätkä ole tehneet tarvittavia kuntaliitospäätöksiä varaudutaan asettamaan valtion erityisselvittäjät

meillä on toisaalta tämä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi julistamisen vaihtoehto ja mahdollisuus mitä näissä tilanteissa on käytetty

nyt on rohjettava katsoa eteenpäin kohdistettava katseet tästä keväästä ja ensi syksyn kuntavaaleista eteenpäin kahden vuosikymmenen päähän

ensi vuonna laadun parantamiseen käytettävä rahoitus suunnataan ryhmäkokoihin oppilaiden kerhotoimintaan erityisopetuksen vahvistamiseen ja mikä tärkeää opettajien täydennyskoulutukseen koska näemme että opettajat ovat olleet varsin eriarvoisessa asemassa työnantajasta riippuen siinä miten heillä on ollut mahdollisuus täydennyskouluttautua

toisaalta silloin kun kunnille tulee äkillisiä rahoitusongelmia meillä on harkinnanvaraiset valtionavustukset joita näissä tilanteissa käytetään mutta ne suunnataan oikeastaan vasta siinä tilanteessa kun nuo kunnan talousvaikeudet näkyvät jo siellä tilinpäätöksessä

arvoisa puhemies

kuntauudistusta tehdään jotta hyvinvointiyhteiskunta olisi totta myös tulevaisuudessa